ja kun on puhuttu siitä viime lakonkin yhteydessä että finnair ei pystynyt hoitamaan maakuntaliikennettä se on suuri huoli

se että eduskunta sai tässä nyt tämmöisen rakennuslautakunnan roolin nosti tämän asian käsittelyn niin korkealle tasolle kuin mahdollista ja meillä on nyt mahdollisuus sanoa tämän lain hyväksymisen kautta näiden pykälämuotoilujen kautta sekä vielä tämän mietinnön kautta jota myöhemmin luetaan myöskin tulkintaohjeena

tarkoittaako tämä vastauksenne nyt sitä että ennen eduskuntavaaleja ei aseteta mitään valmistelutyöryhmää edes virkamiestasolla

ja tarkoittaako tämä sitä että vaalien jälkeen asetettava valmistelumetodi tarkoittaa sitä että tämä eduskuntaseuranta tarkoittaa valiokuntia eikä tulla asettamaan mitään erillistä selontekoryhmää joka keskittyisi esimerkiksi pelkästään puolustusvoimien rakenneuudistuskysymykseen ilman mitään laajaa turvallisuuspoliittista tarkastelua

se maineen menetys mikä siellä tapahtuu myöskin menetettyinä tilauksina ja menetettynä liikenteenä kostautuu kotimaan liikenteen hoidossa

me olemme olleet nyt se taho ja olemme se taho joka päättää niin poikkeuksellisesta ja periaatteellisesta asiasta kuin poikkeamisesta luonnonsuojelulain kansallis ja luonnonpuistoja koskevista rauhoitussäännöistä koska kansallispuistot ovat kansallisomaisuutta ja tällainen poikkeuksellinen päätös tuleekin tehdä eduskunnassa eikä kunnan toimesta kaavoituksen yhteydessä

minusta tämä oli erittäin tärkeä periaatteellinen kysymys ja siksi arvoisa valiokunnan puheenjohtaja minä näen sen asian myönteisenä että tämä tuotiin lakina tänne juuri tästä johtuen

mitkä ovat ne potentiaaliset kohteet joihin suomi voisi ensi vuoden ja seuraavien vuosien aikana osallistua jotta tuo ulkona olevien miesten määrä säilyy edelleenkin nykytasolla

sen nykyinen ruotsalainen pääjohtajakin viittaa kintaalla suomen yleispalveluvelvoitteeseen eikä ole valmis tekemään niitä investointeja mitä sen hoitamiseksi tarvittaisiin

itse vaan totesin tuossa vaiheessa ja myöhemminkin että eipä kittilän kuntaa kiinnostanut mikään muu kuin levin kehittäminen ei pallas millään muotoa

siitä ei kannettu mitään vastuuta ja tässäkin katsannossa tämä on yksi vastaus siihen minkä takia tämä rapistuminen on tapahtunut

yhdyn niihin kannanottoihin joita täällä jotkut jo ovat käyneetkin läpi että oli suuri vahinko että tämä niin sanotun lintilän työryhmän yksimielinen parlamentaarinen esitys ei tullut eduskunnan käsiteltäväksi

pitää olla sitten myöskin pelimerkkejä millä sitä rapistumista estetään ja siksi minun keskeinen kysymykseni on ollut kaiken aikaa niille jotka tätä hanketta nyt vastustavat että mikä on sitten se vaihtoehto

halutaanko se jättää villiksi länneksi ja ne rakenteet sellaisiksi sen sijaan että se pannaan nyt kuntoon kunnostetaan hotelli hyvään kuntoon koko infrastruktuuri jätevesijärjestelmineen

siihen olisi pitänyt tarttua koska emme me voi lähtökohtaisesti lähteä siitä että me lähdemme yleisradiolakia sen toimeksiannon pohjalta muuttamaan

se on aivan avainasia että kun tämän päivän matkailija lähtee etu töölöstä sinne hakee partioaitasta uudet vaelluskengät niin hän pysyy kyllä niillä merkityillä reiteillä eikä niistä juuri poikkea ja keittää kahvit tulipaikoilla ja parempi onkin näin

niistä jäljistä mitä siinä maastossa näkyy rohkenen kyllä sanoa että ne ovat ennen muuta ja ensisijassa poromiesten mönkijöiden jälkiä

on nähty että kolilla on yritetty siirtää kolin rakennuksen ensimmäisen kerroksen seinää muutama metri niin että se olisi samalla tasolla toisen kerroksen seinän kanssa

tämäkin kertoo juuri siitä miten tiukka ympäristölainsäädäntö meillä tällä hetkellä on ja se kulkee näissä asioissa selkeästi myöskin sitten rakennuslainsäädännön ohitse mikä kansallispuistojen kohdalla on aivan oikea ratkaisu

täällä ed

arvoisa rouva puhemies

todellakaan eurooppalaisessa keskustelussa tämä kaupallisten ja julkisen palvelun yhtiöiden vastakkainasettelu ei ole lähimainkaan niin rankka kuin se on meillä ja sitä ihmettelen miksi suomalaiset kaupalliset yhtiöt ovat kaiken aikaa supistamassa julkisen palvelun tehtävää

tässäkin keskustelussa on tullut ilmi että ne ihmiset jotka elävät siellä luonnossa siinä lähellä näkevät sen asian eri tavoin kuin ne ihmiset jotka siellä vaan vierailevat ja elävät tavallaan siitä luonnosta hyvin kaukana ja eri puitteissa

muutama vuosi sitten tapahtunut toimilupamaksusta luopuminen oli valtaisa kymmenien miljoonien eurojen vastaantulo kaupallisille yhtiöille ja ei ole mitään perustelua sille että yleisradiota ryhdytään rahoittamaan mainosmarkkinoilla

tämä puhdas malli on paljon selkeämpi ja se on tavallaan myöskin eurooppalaisista yhtiöistä suurimman osan taustalla

mutta olennaista on vaan se että tämän talon täytyy ottaa tämä asia haltuun ja hyvin nopeasti viimeistään hallitusohjelmassa täytyy sopia se miten tehdään

kansallispuistoa koskevien luonnonsuojelullisten erityisvaatimusten vuoksi edellä mainittujen matkailupalveluiden välittömät ja välilliset vaikutukset eivät saa olla laajuudeltaan tai nykyisestä tilasta niin poikkeavia että ne muuttavat merkittävästi kansallispuiston luonnetta tai olosuhteita

itse uskon näin että tämä infrarahasto toisi pitkäjänteisyyttä investointeihin ennen muuta ennakoitavuutta jos siihen saataisiin mukaan valtion budjettirahojen lisäksi esimerkiksi eläkerahastojen rahoja

tämä on hyvin selkeää ja ehdotonta tekstiä ja sen takia minun mielestäni tämä on se paras vastaus sille tilanteelle mikä siellä nyt on ja huonoin vastaus on se että emme tee mitään vaan annamme sen paikan edelleenkin rapistua

sen takia tämän hankkeen toteuttaminen on pallaksen kannalta parasta luonnonsuojelua mitä näissä oloissa siellä voidaan tehdä ja koittaa säilyttää ylipäätään sitä alkuperäistä pallaksen henkeä jos sitä nyt ylipäätään enää on olemassa missään

kyse on nimenomaan siitä että pannaan nämä paikat kuntoon ja tarjotaan ihmisille säälliset asumismahdollisuudet huolehditaan jätevesistä asianmukaisella tavalla ja mikä tärkeintä huolehditaan siitä että on varoja kunnollisiin reitteihin kulkureitteihin tulipaikkoihin

arvoisa rouva puhemies

ei kyse olekaan siitä että tämä nyt otetaan varmasti henkilökohtaisena mutta yrittäjä yliniemi nyt on mainittu niin monta kertaa tässä keskustelussa että vaikuttaa siltä että monet teistä ajattelevat että tämä on ikään kuin hänen hankkeensa

tämäkin täytyy meidän muistaa että täytyyhän tänne sitten yrittäjä löytää tai sitten meidän täytyy lähteä siitä että palautetaan sitten tämä valtion hotelliomistus näissä kansallispuistokohteissa voimaan ja vuokrataan liiketoiminta sitten ulkopuoliselle

tiusanen arvoisa edustaja eikö se että tämä tuotiin lakina tänne osoita juuri sitä että tästä kannetaan vakavaa huolta ja halutaan lakitasoisesti määritellä ne reunaehdot miten tämä hotellikorjaus tulee tehdä

ihan lyhyesti vielä ed

tiusaselle

tällaista yrittäjyyttähän nyt syntyy kaiken aikaa kansallispuiston ulkopuolelle ja silloinhan me olemme sen perimmäisen kysymyksen äärellä että me toisaalta sanomme että tämä puisto pitää säilyttää jälkipolville ja me haluamme että ihmiset käyvät siellä katsomassa sitä perheet käyvät katsomassa näyttävät lapsille mitä on lappilainen pallasmainen luonto

mutta se on siellä ja meillä on vanha hotelli ja nyt on ennen muuta sen kunnostamisesta kysymys äärimmäisen tiukoin reunaehdoin jotka nyt lakitasoisesti määritellään

arvoisa rouva puhemies

jos todellakin me haluamme vaalia luonto ja kulttuuriarvoja niin kuin täällä edellinen puhuja sanoo totta kai me palaamme sitten siihen alkuperäiseen tilanteeseen millä tavoin pallaksen hotelli aikanaan perustettiin

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

haluanpa vähän palauttaa mieliin kuitenkin historiaa että nekin jotka mahdollisimman kaukana pallakselta asuvat ja vimmaisimpia puheenvuoroja täältä tätä hotellirakentamista vastaan käyttävät tietävät miten hanke on aikanaan syntynyt

gustafsson vuorenvarmasti tietää hänet ja minusta olisi ollut ihan kohtuullista siinä että hänkin olisi merkinnyt puoluetaustansa sinne taakse kun esiintyy kerran professorina

silloin pitäisi kaikki nämä kytkennät myöskin näissä julkistaa mikä lisäisi heidän kannanottojensa läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta

laki kansallispuistosta tuli voimaan samana vuonna ja uusi hotelli jäi kansallispuiston sisään

piilota tytärtään tästä palvelusta

filatovia lahtela käymme

kaikkialla maailmassa on nähty se että kun on asianmukainen infrastruktuuri majoitustilat hyvin merkityt reitistöt tulipaikat vieraat pysyvät siellä eivätkä millään tavoin jätä merkkejä sitten siihen luontoon jonka puolesta täällä puhutaan

puhemies

tämä kertoo siitä millä tavalla rakentaminen eteni hyvin nopeasti suotuisan kesän myötä

hotellin puisiin ulkorakennuksiin kuului sauna tupa talli navettarakennukset autotalli sähköhuonerakennus sillä hotellilla oli oma sähkögeneraattori

arvoisa herra puhemies

ja onko se sitten kulttuurihistoriallisesti arvostettavaa ja arvokasta että nyt me torjumme tämän historiallisesti arvokkaan paikan kunnostamisen tähän päivään

ensin muutama kommentti vaan siitä viikonlopun prosessista millä tavalla suuri valiokunta tätä käsitteli koska kuitenkin se menettelytapana taas kerran osoitti että meidän mallimme suomalainen malli rakentuu siihen että suuri valiokunta ottaa eduskunnan puolesta kantaa tilanteeseen joka on päällä niin kuin viikonloppuna meillä oli

tällöin sekä pääministeri että valtiovarainministeri joutuivat kommunikoimaan suuren valiokunnan kanssa joka keskusteli keskenään sitten sähköpostitse

tuo rinne kuului alun pitäen ukn kansallispuiston sisään mutta pystyttiin ratkaisemaan se mutka joka oli siinä hyvässä yhteistyössä niin että kansallispuiston osa irrotettiin matkailua palvelevaan toimintaan

ja tämä tehtiin erittäin hyvässä yhteistyössä vailla mitään dramatiikkaa niiden toimijoiden kanssa jotka olivat maanomistajia jotka edustivat matkailua ilman mitään dramaattista poliittista keskustelua

tämän vaan halusin todeta että tämä testasi myöskin tätä meidän parlamentaarisen vaikuttamisen järjestelmäämme joka osoittautui erittäin hyväksi

ja kaikki tänä päivänä näkevät että se oli oikea ja viisas ratkaisu joka palvelee paitsi matkailutoimintoja saariselällä myöskin uk puiston erittäin hallittua matkailijoiden liikkumista tuolla alueella

heti alkuun haluan vaan todeta sen että meidän on varmasti nyt parempi puhua kreikka sopimuksesta siitähän tässä viime kädessä nyt on sitten kyse

miksi poistuisivatkaan koska tämän päivän matkailijat haluavat hyviä palveluita

sopii nyt sitten kysyä tässäkin tilanteessa miten hyvin tuossa on näiden kahdeksan vuoden aikana onnistuttu ja todeta että erittäin huonosti on siinä onnistuttu

kreikka on pystynyt huijaamaan ja eräät muutkin maat ovat antaneet eri tavalla epäluotettavaa tietoa ja pystyneet kasvattamaan alijäämiään ja sen kautta rakentamaan sen talouden kriisin jonka pelastamiseen omat voimat eivät enää riitä vaan siihen tarvitaan sitten koko yhteisvaluutta aluetta

nyt tehdään laki ja määritellään erittäin tiukat reunaehdot ja huolehditaan siitä että myöskin tämä reitistö tulipaikat kaikki muut ovat kunnossa kaiken muun tämän infrastruktuurin kannalta

totta kai on sanottava näin että suomenkin liittyminen siihen ratkaisuun jälkeenpäin ajatellen oli kansalaisten palkansaajien asuntovelallisten kannalta järkevää koska me olemme nauttineet monia vuosia erittäin alhaisesta korkokannasta ja se on parantanut merkittävällä tavalla suomen kilpailukykyä ja talouden kasvua

ja se vaihtoehto jota te muut täällä ajattelette ettei tehdä mitään olisi kaikkein huonoin ratkaisu myös maisemallisesti ja luontoarvojen kanalta pallaksella

mutta kreikkalainen budjettikuri on ollut löyhää ja nyt maksamme sen huonon talouskurin ja huolettoman taloudenpidon velkoja

ei pidä syyttää rahoittajia jotka ovat rahoittaneet kreikan valtiota vaan nimenomaan kreikan valtiota ja niitä poliittisia päätöksentekijöitä jotka eivät ole pystyneet tasapainottamaan kreikan taloutta

voi olla että se on vielä rajumpi ja vielä pidempi mutta joka tapauksessa on hyvä muistaa että ei se ole meidän suomalaisten veronmaksajien etu niin kuin täällä halutaan todistaa opposition puolelta että me suomena kaataisimme tämän jättäisimme vastuuta kenties joillekin muille maille enemmän ja aiheuttaisimme tällä spekulaatiolla vielä enemmän levottomuutta markkinoilla koska se markkinoiden vakaushan tarkoittaa sitä ja nyt syntynyt kokonaispaketti kreikka laina ja viikon aikana syntynyt vakautuspaketti yhdessä että jos kreikka toteuttaa lupaamansa säästöt niin silloin jos hyvin menee kreikka ei tarvitse kokonaisuudessaan sitä nyt myönnettyä lainaa koska se voi saada sitä halvemmalla hinnalla markkinoilta ja mikä tärkeintä

totean vaan että ministeri lehtomäkihän sanoi valiokuntakuulemisessa hyvin selvästi että niihin toiveisiin mitä enontekiöllä on ei missään tapauksessa tulla suostumaan

tämä on ihan selvä asia

minun kompetenssini ei ainakaan riitä pohtimaan ja arvioimaan sitä olivatko tämän funkishotellin mikä silloin aikanaan sinne nousi sen aikaiset päättäjät tehneet sitten oikean paikkavalinnan

tämä on se optimistinen ja myönteisin tavoite mutta tämä oli kuitenkin palokuntahomma joka piti nyt tehdä ja jolla hankitaan sitten aikaa

tällainen arkkitehtuurityyli tämän päivän katsannosta ei oikein siihen tunturimaisemaan istu mutta tämän päivän rakentamistyylillä voidaan tehdä kaunista maisemaan soveltuvaa matalaa puurakentamista ihan samalla tavalla kuin monissa yhdysvaltojen kansallispuistoissa tänä päivänä tehdään ja nimenomaan puistojen sisälle ja sillä hallitaan sitten puistojen luontoarvojen säilyminen parhaalla tavalla

ja se suuri haastehan on se miten me löydämme parempia keinoja euroalueella näiden pelisääntöjen noudattamisen ja kontrollin puolesta ja siksi ne ajatukset joita komissionkin puolelta on tullut siitä että nyt selkeästi halutaan sitten tätä budjettikuria myöskin ennakkotarkastusten osalta tiivistää ja vahvistaa ovat erittäin tervetulleita

sehän on vastaus myös siihen että yhteisvaluutta toimii vain niiden maiden kesken joissa on suurin piirtein samanlaiset taloudet ja joissa on suurin piirtein samanlaiset markkinahäiriöt ja joissa ollaan valmiita harjoittamaan kutakuinkin saman tyyppistä finanssi ja talouspolitiikkaa

lähivuosina tarvitaan federalistisen politiikan elementtejä myöskin tämän vakauden saavuttamiseksi mutta tärkeitä ovat nyt ne toimet mitä on saatu aikaan ja ne signaalit mitä tällä annetaan myöskin markkinoille ja ulkomaille